arvoisa puhemies

aluksi haluaisin todeta että on hyvä että tämä kuitenkin käsitellään täällä täysistuntokäsittelyssä vaikkapa sen vuoksi että ulkoasianvaliokunta teki tässä mielenkiintoisen ehdotuksen jota on jo julkisestikin aika paljon käsitelty

nimittäin kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan vahvistamiseksi esitetään seuraavaan hallitusohjelmaan perustuvaa kehityksen ja turvallisuuden strategista toimintalinjaa

voimavarojen käytön tehostamiseksi valiokunta esittää tutkittavaksi ulko puolustus ja sisäministeriön yhteisen kriisinhallintavakautusrahaston perustamisedellytyksiä tulevan hallitusohjelman toimeksiantona

tässä on taustana se että valiokunnan saaman selvityksen mukaan suomen kehityspolitiikan näkökulmasta monet niin sanotut like minded maat kuten kanada iso britannia alankomaat ja tanska ovat keskeisten ministeriöiden nimittäin ulko kehitys puolustus sisäasiainministeriön yhteistyöllä ja ohjauksessa perustaneet konfliktien ehkäisyyn ja kriisinhallintaan keskittyviä vakautusrahastoja

rahastojen voimavarat on kerätty niin sanotulla pooling periaatteella eli osallistuvat ministeriöt ovat mukana rahoituksessa

rahastojen voimavaroja on voitu kohdentaa joustavasti ja nopeasti kansallisesti laadittujen kriteerien ja yhteisten päätösten perusteella määriteltyihin tarkoituksiin turvallisuuden ja kehityksen edistämiseksi hauraissa tilanteissa

rahastojen toiminnasta saadut kokemukset ovat olleet hyviä ja rahastoilla on pystytty lisäämään yhteistä suunnittelua ja tehostamaan toiminnan vaikuttavuutta eli ne nopeuttavat toimintakykyä ja lisäävät yhteistyökykyä

muuten on syytä todeta että valiokunta katsoo että tämä nykyinen järjestelmä meillä tasavallan presidentti utva ja eu ministerivaliokunta antaa hyvät puitteet esimerkiksi ympäristöön ja kehitykseen tai turvallisuuteen ja kehitykseen liittyvien strategisten linjausten tekemiseen

valiokunta esittää että kansallista eu koordinaatiota käytetään säännönmukaisesti kehityspoliittisen johdonmukaisuuden toteuttamiseksi ja että valtioneuvoston kanslialla eu koordinaatiosta vastaavana viranomaisena olisi erityinen rooli johdonmukaisuuden seurannassa

korostamme että kehityspolitiikan arviointia tulee kehittää merkittävästi vaikuttavuuden ja tulosten mittaamiseksi

olemme nimittäin päätyneet siihen että nykyinen mittaaminen ei ole riittävää eikä anna riittävän selkeitä osviittoja siitä miten vaikuttavia nämä toimet ovat olleet

seurannan ei tule keskittyä vain kehitysyhteistyöhön vaan on pyrittävä kokonaisvaltaisemmin eri politiikkojen vaikutuksia mittaavan arvion kehittämiseen

tämä tulee olemaan poliittisesti äärettömän tiukka kysymys

sen lisäksi joudutaan kysymään sitten vielä millä tavalla tämä kansainvälinen ilmastopaketti rahoitetaan

nämä ovat todella isoja haasteita eikä niitä millään tavalla sovi vähätellä ja on hyvä että ne nyt tässä vaiheessa tiedostetaan kun seuraavaa hallitusohjelmaa ruvetaan rakentamaan

arvoisa puhemies

tässä nämä keskeisimmät kysymykset jotka valiokunnassa tulivat esille ja niin kuin huomataan ne tulevat olemaan erittäin kovan keskustelun kohteena kun hallitusohjelmaa tehdään ja koko seuraavan vaalikauden ajan

haluan käsitellä kahta asiaa jotka tällä hetkellä askarruttavat mieltäni muun muassa näiden kultarannan keskustelujen jälkeenkin

päivänä tätä kuuta ruotsi teki yhdysvaltojen kanssa aiesopimuksen jonka tarkoituksena on lisätä monella sektorilla viidellä tärkeällä sektorilla erityisesti yhteistyötä yhdysvaltojen kanssa

muistamme että kylmän sodan aikana ruotsilla oli sellainen järjestely yhdysvaltojen kanssa jota kutsuttiin nimellä den dolda alliansen eli salainen liitto

mutta kysymys kuuluu onko siinä niin kuin on väitetty lisäpöytäkirja jota ei ole lainkaan julkistettu

ja mitä siinä lisäpöytäkirjassa sitten todetaan siitä meillä ei ole tietoa mutta pitäisi olla suomalaisen ulkopolitiikan kohteena selvittää onko siinä tällainen lisäpöytäkirja ja jos on niin mitä siinä sanotaan

suomen ja yhdysvaltojen väliset suhteet ovat olleet erittäin läheiset myöskin ulko ja turvallisuuspolitiikassa johtuen muun muassa siitä että olemme hankkineet yhdysvalloista keskeisiä asejärjestelmiä kuten esimerkiksi hornet koneet ja sitten niihin kuuluvan erittäin sofistikeeratun asejärjestelmän

tämä on ollut hyvin myötätuntoista sillä tavalla yhdysvaltojen taholta että näitä kaikkia asejärjestelmiä ei ole myyty aina edes liittolaisille

nyt palaisin tähän ruotsin aiesopimukseen joka tehtiin ja kysyisin ministeri soinilta

onko suomella tarvetta tehdä samanlainen aiesopimus

on tiedossa että meillä on lukuisa määrä sopimuksia myöskin turvallisuuspolitiikan alueella yhdysvaltojen kanssa mutta olisiko syytä meilläkin sopimukset koota kattosopimukseksi samaan tapaan kuin on ruotsilla

ja sitten vielä siihen lisäkysymys

olisiko mahdollista että tulisi kolmikantaisia sopimuksia joissa meillä olisi eräitä samoja sopimuskohtia ruotsin kanssa ja yhdysvaltojen suuntaan

tätä pitäisi nyt pohtia ja tiedän että suomen hallinnossa tätä kyllä pohditaan mutta mikä on ministerin näkemys tästä asiasta

sitten toinen asia johon haluaisin lyhyesti puuttua on se että olen nyt paneutunut tähän saksan ulkoministerin walter steinmeierin haastattelulausuntoon bild am sonntagissa ja seurannut miten se on tulkittu ja minkälaisia reaktioita siihen on tullut

hänhän siis steinmeier kritisoi erittäin voimakkaasti puhumalla sapelinkalistelusta ja sotahuudoista viitaten näihin naton harjoituksiin itäisessä euroopassa ja siihen että sinne on tarkoituksena sijoittaa lisää sotilaallista voimaa

se on tulkittu kovaksi hyökkäykseksi naton politiikkaa kohtaan itäisessä euroopassa

nyt herää kysymys sitten onko tässä tekeillä jotain uutta tällä hetkellä ajatellen sitä että eräät taloustieteilijät ovat sanoneet että venäjän talous alkaa olla siinä kunnossa tällä hetkellä että venäjä ei tule pärjäämään kovin pitkää aikaa ja että se ei pysty tekemään välttämättömiä reformeja joita siellä pitäisi tehdä

siis kysymys kuuluu sillä tavalla että onko tämä steinmeierin ulostulo ennen naton huippukokousta sellainen että se indikoi että jotain on nyt tekeillä koska hän puhui myöskin neuvottelujen käynnistämisestä venäjän kanssa

siinä yhteydessä on julkisuudessakin käyty hieman keskustelua siitä miten sen pitäisi tapahtua ja olisiko hyvä viitekehys se että suomi hoitaisi yhtä aluetta siellä ja silloin kaikki toiminnot siviili ja muut voitaisiin tehokkaasti keskittää siihen

onko hallituksella tällaisia ajatuksia ja jos on minkä tyyppisiä ne ovat ja kuinka paljon ne mahdollisesti edellyttäisivät lisää resursointia niin sotilaalliselle kuin siviilipuolellekin

toinen kysymys koskee sitä että myöskin tulee ratkaistavaksi suhtautuminen somalian rannikon merirosvokysymykseen

arvoisa puhemies

olisin vielä kysynyt jos ministeri ehtii pari sekuntia olla paikalla nyt ymmärrän että hänellä on kiireisiä menoja onko tässä nyt jotain muutakin tekeillä kuin se mitä vain näkyy tässä

ymmärrän sen että kaikilta osin nämä maat eivät osallistu euron pelastamiseen mutta sitä en ymmärrä miksi ne jäisivät pankkijärjestelmien ulkopuolelle koska ei sillä ole mitään merkitystä näitten pankkien osalta mikä se valuutta on

tämä mielestäni pitäisi aika tarkkaan selvittää

sitten vielä se kommentti että eihän meillä olisi mitään euron kriisiä jos pelisääntöjä olisi kaikilta osin noudatettu niitäkin surkeita jotka ovat jo tähän asti olleet

ja nyt on aivan välttämätöntä jos me haluamme ja ymmärrän että kaikki tässä salissa haluavat pelastaa sekä euroopan unionin että euron ei kukaan ole esittänyt että nämä hajotettaisiin että se merkitsee sitä että me tarvitsemme kovempaa pankkikuria me tarvitsemme valtioitten välistä talouspoliittista ja finanssikuria ja puhemies antoi puheenvuoron seuraavalle puhujalle

ja sopii sekin jo avoimesti kun ulkoministeri on nyt paikalla haluan yhtyä siihen huoleen joka tässä puheenjohtajan puheenvuorossa oli tästä lähetystöverkon leikkaamisesta

kysyisin tätä ministeriltä

minkälaista jatkoa voisi ajatella jos tällä pystyttäisiin yksi vuosi menemään eteenpäin vähän laajemmalla pohjalla ja sitten saamaan tämä korjatuksi myöhemmin

arvoisa puhemies

kyllä metsänomistajalla on aina ja joka tapauksessa vastuu siitä metsien hoidosta ja hyvä niin kuin on

sen takia on sinänsä hyvä että tämä uusi metsälaki tulee antaa metsänomistajille enemmän vapauksia ja sitä kautta myös tuo sitä vastuuta

meidän pitäisi muutenkin tässä yhteiskunnassa enemmän peräänkuuluttaa sitä että ihmisillä on enemmän omaa vapautta siihen tekemiseen ja sitä kautta myös vastuuta itsellä

pitää kannustaa siihen kannattavaan puutuotantoon ja karsia sitä turhaa byrokratiaa mikä estää toimimasta siellä omilla maillaan

herra puhemies

minun mielestä tärkeätä on se että palvelut ja neuvonta ovat kunnossa metsänomistajia kun on monenlaisia on paljon heitä jotka eivät omissa metsissään niin paljon pysty tekemään asioita eivät välttämättä tiedä on perintömetsiä ja niin edelleen niin että osaa tehdä ne tarvittavat toimenpiteet ajoissa metsänhoidollisesti

herra puhemies

jos katsotaan tätä koko aluetta niin se on erittäin epäyhtenäinen

meillä on ensinnäkin tämä arabikevään alue siis tämä pohjois afrikka joka vieläkään ei ole stabilisoitunut

siellä on vielä erittäin paljon tapahtumassa sisäisesti puhumattakaan siitä että egypti on kuohunnassa emmekä tiedä mikä sen kuohumisen lopputulos on mutta myöskin näissä kaikissa muissa on vielä erittäin paljon epäselvää mitenkä ne lopulta asettuvat

mantereella käydään myöskin sotia somaliassa kongossa sahelissakin voidaan puhua jonkun sortin sodasta vaikka se onkin tällaista eri ryhmien kahnausta mutta se on kuitenkin aika paljon välillä ollut sodanomaista

tästä sahelista ja ylipäätään tästä arabikeväästä voi todeta että nehän ovat ihan euroopan unionin eteisalueita ja sen takia euroopan unionin toiminta näillä alueilla on äärettömän tärkeätä

katsoisinkin että euroopan unionin täytyy entistä enemmän keskittyä näihin alueisiin ja uudistaa strategiaansa jotta voidaan vastata näihin suuriin haasteisiin

aavikoituminen etenee useita kilometrejä vuodessa ja tämä saattaa johtaa siihen että tulee valtavat määrät jossain vaiheessa ilmastopakolaisia jotka etsivät jonkunlaista purkautumisväylää

tällaistahan on jo ollut havaittavissa siten että välimeren yli tulee pieniä aluksia joissa on jopa satoja ihmisiä ylikuormituksena ja jotka sitten haaksirikkoutuvat ja sadat menettävät henkensä

tämä saattaa aivan toisenlaisiin mittasuhteisiin vielä nousta jos aavikoituminen ja yksinkertaisesti ruuan loppuminen ja maanviljelyksen loppuminen näillä alueilla etenee

sahelin alue on monien valtioiden vaikutusaluetta myöskin ja sen takia onkin eräissä kaikkein ikävimmissä arvioissa arveltu että tästä voi vielä pahimmassa tapauksessa tulla uusi afganistan

se on ensinnäkin jättiläismäisen suuri alue ja sitten siellä pyörii erilaisia terroristiorganisaatioita ja ääri islamistisia järjestöjä jotka keskenään kahnailevat ja on vaikea sanoa mihin loppujen lopuksi tämä kuohunta päättyy tällä jättiläismäisellä alueella kun sitä vielä sotkee se että esimerkiksi libyan alueelta tuli näitä palkkasotureita jotka joutuivat lähtemään kun gaddafin hallinto sortui

eli erittäin sekava tilanne ja tämä on kyllä haaste mielestäni euroopan unionille jonka täytyy entistä aktiivisemmin keskittyä ja päivittää ohjelmansa ja tavoitteensa tälle alueelle

etelä amerikasta tulevia huumeita tulee tänne afrikan länsirannikolle ja sitten ne kuljetetaan sieltä sahelin alueen kautta muun muassa eri keinoin eurooppaan ja sillä tavalla tämä on myöskin huumeitten osalta tämmöinen keskeinen alue

kaikin tavoin pitäisi myöskin helpottaa ja auttaa näitten alueen valtioitten keskinäistä yhteistyötä ja näitä organisaatioita jotka siellä toimivat jotta ne pystyisivät pitämään tätä aluetta paremmin hallinnassaan

tämän vuoksi on tärkeätä kun täällä on myöskin kehitysyhteistyöstä vastaava ministeri paikalla että tätä kestävää kehitystä ja kehitysapua sillä tavalla suunnataan että voidaan näitä pahimpia ongelmia estää

luonnonvarojen käyttö mineraalit öljy kaikki tämä mitä sieltä löytyy kaasu

ja kuten tiedetään esimerkiksi kiina ja intia ovat investoineet aika paljon tänne ja täytyy pitää huolta siitä että nämä ympäristönäkökohdat tulevat riittävästi tällaisessa yhteydessä huomioon otetuiksi

valiokunta huomauttaa että kertomuksiin liittyvistä lausumista voidaan tehdä jopa virheellisiä johtopäätöksiä kun lausumiin vastaaminen valtioneuvoston taholta ei ole aina yhtenäistä eikä johdonmukaista

valiokunta toistaa aiemman kantansa ja katsoo että hallituksen kertomuksiin liittyvää lausumaprosessia tulisi uudistaa sekä sisällön että menettelytapojen osalta jotta se vastaisi perustuslain hengen mukaisesti parlamentaariselle valvonnalle asetettuja vaatimuksia

arvoisa puhemies

ne ovat sellaisia alueita jotka on varattu tuleville sukupolville meidän lapsillemme ja lastenlapsillemme siten että he näkisivät minkälaiset ovat suomen äidinkasvot sellaisina kuin ne ovat alkuperäisinä

markkinatalous on tietysti tehokas kone mutta kaikki ei voi olla markkinatalousjärjestelmässäkään kaupan vaan markkinatalous tarvitsee suitsia

kun täällä on viitattu siihen että ne jotka nyt vastustavat tätä lakia ovat tehneet tämän pelkästään tunteella minun täytyy sanoa että kyllä tässä asiassa on tunnetta mukana koska jos täällä on sellaisia henkilöitä jotka eivät tunne mitään ollessaan luonnossa niin minä pelästyn

kyllä minä pelkään sitä että tässä on ennakkotapauksen luonne

viittasin täällä jo esitin ministerillekin kysymyksen mitenkä tätä on arvioitava juridiselta kannalta siis sillä tavalla että joku yrittäjä sanoo että minulla on sama oikeus rakentaa kansallispuistoa kuin tässä tapauksessa

en ole juristi mutta viittaan vain tähän

tämän keskustelun aikana on aivan liian vähän kiinnitetty huomiota siihen että jos kreikka ei pystykään ensimmäisen neljänneksen taikka toisen neljänneksen taikka kolmannen neljänneksen jälkeen vastaamaan siihen huutoon ja niihin vastuisiin jotka nyt on sälytetty

siellä on jo pyhäkerolla hankkeita sallan pyhätunturilla on hankkeita natura alueelle ja niin edelleen

kyllä näitä riittää ja lisää varmasti ennen pitkää tulee ja sen takia tämä on nyt niin tärkeä ennakkotapaus jota me olemme käsittelemässä

olisi hyvin mielenkiintoista kuulla jos ministeri pekkarisella on tietoa siitä onko varastrategiat olemassa sitä varten että kreikka ei selviä näistä koska silloinhan me olemme vielä vakavammassa tilanteessa kuin missä olimme nyt tässä viikonvaihteessa

hän on tehnyt sinne valtavasti työpaikkoja ja hienoja matkailupalveluita olokselle erinomaisia jotka ovat aivan lähellä loppujen lopuksi tätä pallas ounastunturin aluetta sellaisen matkan päässä että sieltä voi hyvin nauttia näistä tunturialueista

sitten minusta kyllä hallitusta on siinä suhteessa syytetty aivan väärin että suomen hallitushan on kaikkein eniten vaatinut tiukkoja toimenpiteitä tulevaisuudessa ja tiukempia pelisääntöjä

levi ylläs eihän täällä ole mitään puutetta matkailutarjonnasta siellä on vaikka kuinka paljon kymmeniätuhansia vuodepaikkoja ihan lähituntumassa eikä olisi mitään estettä sille että tämän puiston ulkopuolelle olisi rakennettu vaikka kuinkakin hieno ja kuinkakin suuri hotelli

yksikään hallitus ei ole eussa vaatinut niin kovia pelisääntöjä tulevaisuuteen kuin suomen hallitus joka on nimenomaan ollut aloitteellinen tässä suhteessa niin että siitä ei minusta kyllä pidä tätä hallitusta syyttää

no täällä on esitetty kyllä hyviä kysymyksiä sen suhteen miksi on päästetty rapistumaan tämä retkeilijöiden rakastama ja retkeilijöiden käytössä ollut rakennus siellä

nythän ei ole kysymys euron kriisistä nyt on kysymys eu maa kreikan kriisistä ei euron kriisistä ja silloin kaikkien pitäisi olla solidaarisesti mukana tässä hoitamassa tätä asiaa ja minusta britannia on päästetty aivan liian vähällä tässä

jos sitä olisi ryhdytty johdonmukaisesti korjailemaan hissun kissun aikojen kuluessa niin tässä tilanteessa ei nyt oltaisi

valitettavasti täytyy epäillä että tässä on annettu vähän asioiden ratkaista tätä kysymystä viivyttelemällä korjauksia

tämän alueen luonnehan muuttuu totaalisesti tämän uuden hotellin seurauksena koska tähän asti siellä on ollut tällaisia reppu rinkkamatkailijoita aika paljon hiihtäjiä jnp

ovat siellä luonnossa kulkeneet ja olleet kohtalaisen vaatimattomia palvelujen suhteen

nyt tästä tulee tämä luksushotelli

vähän järkytti tämä tieto joka teillä oli että jo nyt on ennakoidusti ryhdytty siellä toimenpiteisiin

sitten jos tätä hissistruktuuria siellä vielä kunnostetaan ja tehdään helpommaksi niin se johtaa siihen että niiden matkailijoiden tai turistien jotka sinne tulevat ei tarvitse enää vaeltaa edes sinne tunturin laelle

tästä tulee lisärasitusta joka tapauksessa sille alueelle eli tämän alueen luonne muuttuu

tämä ei olisi niin hirveätä voisi jotenkin kestää tämänkin vastoinkäymisen mutta minulla on tullut siis mitta täyteen nyt näissä luonnonsuojeluasioissa alkuperäisluonnonsuojelun asioissa koska ei voi käsittää sitä että etelä ja keski suomen metsäluonnossa ollaan tekemässä korvaamattomia virheitä

miten on mahdollista että jatkuvasti kollaja ja vuotos pyörivät suunnitelmissa vaikka hallitukset ovat pari kertaa jo päättäneet että niitä ei rakenneta

kun aikanaan tehtiin ydinvoimapäätöksiä niin silloin siinä sovittiin imatran voiman edustajien kanssa että nämä muutamat viimeiset kosket säästetään ja koskiensuojelulaki tehdään

se oli tavallaan niin kuin vaihtokauppa siitä että kun tehdään ydinvoimaa niin kaikki ei ole kaupan vaan sen vastapainoksi täytyy sitten säästää alkuperäisluontoa

sitten kiinnitän vielä huomiota siihen että nyt kun lähdetään tähän energiapuuhankkeeseen niin sehän johtaa siihen että sieltä ravinteet häviävät metsästä

sinne joudutaan järjestämään lannoitusta joka saastuttaa vesistöjä ja tällä tavalla meillä on erittäin suuria ongelmia ennen pitkää myöskin metsäluonnon piirissä

tällä on erittäin suuri symboliarvo johonkin se raja täytyy joskus vetää ja se paikka olisi nyt juuri

varsinkin kun on biodiversiteettivuosi meidän pitäisi pitää huolta siitä että suomen luonnon arvokkaimmat alueet säilyvät alkuperäiskunnossa

valiokunta on pikkuisen parantanut tätä huonoa esitystä ja siellä on todella myönteistäkin tapahtunut

vielä se seikka että jos sieltä saataisiin se merkittävä haitta pois ja jäisi vain haitta niin silläkin olisi merkitystä

eräs suuria pettymyksiä on se että kun palasin tänne kymmenen vuoden jälkeen niin ei oikeastaan ollut tapahtunut paljoakaan muutosta luonnonsuojeluasenteissa tässä talossa